me olemme jo tällä hetkellä hyvin merkittävässä ruokakriisissä on liian paljon ihmisiä maailmassa jotka näkevät nälkää

nimittäin tässä työllisyys ja yrittäjyyspolitiikan osalta on erittäin merkittävä uudistus se että näitä rakennemuutosongelmia pyritään hoitamaan toimialakohtaisella hoitomallilla joka merkitsee irtautumista tämmöisestä perinteisestä yksiselitteisestä alueellisesta ajattelusta

tämän ongelman ratkaisemisessa tarvitaan nykyistä parempaa tasapainoa tämmöisen voimakkaan maatalouden massatuotannon ja sitten todella pienten perheviljelmien kesken joilla on erittäin tärkeä merkitys siinä että ravinto saavuttaa ne ihmiset jotka sitä todella tarvitsevat

jos ajatellaan nimenomaan näitä kansainvälistyviä verkostoja on äärimmäisen tärkeää että löydetään nimenomaan uusia ja nykyistä tehokkaampia välineitä joilla vastataan hyvin rajuihinkin rakennemuutoksiin

mutta nyt tämä iso periaatteellinen kysymys on vielä ratkaisematta

toinen asia on se että tähän sisältyy tämä pääomasijoitustoiminnan vahvistaminen pääomalaina suomen teollisuussijoitus oylle

enemmänkin on kysymys siitä että me vyörytämme vaan tätä massatuotannon todellisuutta sen sijaan että me määrätietoisesti kehittäisimme myös näitä perheviljelmäympäristöjä varsinkin niillä alueilla missä tämä ruokakysymys on erityisen kriittinen

jaostossa on keskusteltu hyvinkin paljon siitä miten näitten innovaatioiden kaupallistamista voidaan vahvistaa ja voidaan löytää nykyistä parempia käytäntöjä tämän innovaatiokuilun eliminoimiseksi

toinen asia on sitten että kun nyt tietyllä tavalla ovat ään joka väyläsi liittää avataan jo väylää tämmöiselle muuntogeeniselle kasvintuotannolle minkä tämä lakiesityskin pitää sisällään että hyvin todennäköisesti ensimmäinen tämmöinen muuntogeeninen viljelykasvi on peruna lähinnä tärkkelysperuna perunantuotannossa niin silloin meidän pitäisi pystyä ehkä analyyttisemmin ja paremmin tarkaste lemaan sitä mitä geenimuuntelu merkitsee ravinnontuotannossa mitä se merkitsee rehuntuotannossa ja mitä se merkitsee kaiken kaikkiaan siis tämmöisessä non food tuotannossa kun tuotetaan biomassoja erityisesti biopolttoainetta bioenergiaa

siinä mielessä on hyvä että tämmöiseen lisämäärärahaan on päädytty mutta samalla halutaan korostaa sitä että näitten valtion riskirahoitusta hoitavien tahojen roolit ja tehtävät tulee säilyttää riittävän selkeinä että tämä lisäarvo varmistetaan

nämä pikaluottoyritykset olivat meillä tuolla jaoston keskustelussa paljon vahvemmin esillä kuin tämä mietinnön kirjaus tuo esille

tässä mielessä on äärimmäisen tärkeää että tähän asiaan kiinnitetään huomiota eikä ajauduta siihen tilanteeseen että tämmöinen voisiko sanoa hädänalaisen tilanteen hyväksikäyttö löytää suomessa uusia kanavia

ja j

yhä se että jos kerran tämmöinen periaatteellinen portti avataan niin kyllä meidän pitäisi pystyä käsittelemään se mistä me löydämme ehkä sen parhaimman hyödyn jota kautta vastataan tässä kansainvälisessä biomassatuotannossa totta kai ensisijaisesti ravinnon tarpeeseen mutta koska tosiasia on se että myös uusiutuvien biopolttoaineiden tarve tulee voimakkaasti lisääntymään niin tarvitaan myös vastaus siihen millä tavalla me voimme tehostaa myös tämän tyyppistä energiakasvien tuotantoa

minulla on nimittäin semmoinen ymmärrys mitä on nyt saanut tässä viimeisen vuoden parin aikana kuunnella asiantuntijoita että jonkin verran meillä on tarpeetontakin pelkoa silloin kun me olemme täällä kasvintuotannon todellisuudessa

siis voidaan sanoa että valkuaistuotannossa sillä on erittäin suuri merkitys ja tällä hetkellä voisi sanoa ollaan tulossa tilanteeseen että melkein kaikki on geenimuunneltua tuotantoa

kun toinen ääripää on luomutuotanto joka sisältyy nyt tähänkin lakiesitykseen niin me haemme rinnakkaiseloa siis muuntogeenisen kasvintuotannon tavanomaisen kasvintuotannon ja sitten luonnonmukaisen viljelyn välillä

ehkä jonkun verran oli vielä enemmän nuoruuden intoa siinä ajatuksessa mitä on nyt tänä päivänä mutta silti ajattelen näin että kun me käymme tätä laajempaa keskustelua niin erittäin kapeaksi on jäänyt keskustelu siitä mitä todella tarkoittaa luonnonmukaisessa tuotannossa se että siitä tehtäisiin huippuosaamisen alue

jostakin syystä meillä edelleen on semmoinen käsitys niin kuin tässä on todettu että esimerkiksi tällä geenimuunnellun kasvintuotannon alueella on maailman johtavia siis hyvin merkittäviä kemiallisen teollisuuden yrityksiä jotka ovat nimenomaan luoneet ylivertaista asemaa ja ottaneet erittäin merkittävän taloudellisen roolin tämän tuotannon ohjaamisessa

mutta samanaikaisesti tämä luonnonmukaisen tuotannon kehittäminen on valitettavasti jäänyt enemmän taikka vähemmän puuhastelun tasolle

mitä tarkoittaa se että esimerkiksi euroopan unionin puitteissa valjastettaisiin todella riittävä määrä tutkijoita tieteentekijöitä käytännön tutkimus ja kehitystyön tueksi ja tehtäisiin läpimurtoja

minulla on semmoinen kuva että kun olen saanut kuitenkin parikymmentä vuotta hyvin läheltä seurata veljeni luomutilan toimintaa jossa kuitenkin on ihan perheelle elanto hankittu koko ajan tämän viljelytoiminnan kautta niin tunnistan sen että kyllä se on aika lailla yksittäisen viljelijäperheen taistelua tämä kehitystyö

siksi korostaisin sitä että tekemällä kehitystyötä täällä luonnonmukaisen tuotannon alueella me pystymme parhaimmillaan varsin merkittävästi nostamaan myös siellä satotasoja ja tässä mielessä haluan vähän niin kuin vetää yhteen että hyvin helposti keskusteltaessa geenimuuntelusta ajatus on se että se on ainoa tapa lisätä ravinnontuotantoa kasvituotantoa

me emme saisi unohtaa sitä että myös täällä toisessa päässä on erittäin paljon vielä mahdollisuuksia ja kehittämispotentiaalia

ihan lyhyesti totean että sittenkin sen tiedon perusteella mikä minulla on käytettävissä jos mennään tänne leväntuotannon alueelle elikkä veteen tämä geenimuuntelun hallitsemattomuus ehkä joudutaan kohtaamaan paljon suuremmilla riskeillä mitä ehkä tällä kasvintuotannon alueella

ja sitten ihan käytännön asiaan ainakin ed

melkein oma ajatukseni on että tässä ei ole kovin paljon tieteellistä pohjaa ehkä tämä on enemmän tämmöinen poliittinen päätös

euroopan unionin ja euroalueen talouspolitiikan koordinaation tehostaminen on kuuma ja tärkeä hyvin ajankohtainen aihe

euroopan komission valmistelutyö on edennyt voisi sanoa kalkkiviivoille ja nyt jäsenmaiden valtiovarainministereiden olikin tarkoitus jo runsas viikko sitten sopia jatkotoimista ja suomihan on koko ajan tukenut tätä valmistelua

mutta toisin kuitenkin kävi

ranskan presidentti sarkozy ja saksan liittokansleri merkel laativat yhteisen julistuksen ilmoitusluontoisesti muille jäsenmaille

tilanne herättää monia kysymyksiä

arvoisat kollegat korostaisin sitä että jos ajatellaan suomen ja euroopan unionin euroalueen menestymistä olisi äärimmäisen tärkeää että me voisimme käyttää näitä isoja jäsenmaita saksaa ja ranskaa vastuullisuuden esimerkkeinä

nyt periaatteessa ollaan aika lailla toisessa tilanteessa että nämä johtavat jäsenmaat ovat vastuuttomuuden esimerkkejä

tässä mielessä näitä jatkotoimenpiteitä joita suuri valiokunta tukee hallituksen esittäminä henkilökohtaisestikin olen tukemassa mutta korostan sitä että äärimmäisen tärkeää on se että me löydämme ratkaisuja siihen mitenkä tämä sopimusten näennäisyys saadaan eliminoitua

arvoisa puhemies

tämä esillä oleva kaivoslaki on periaatteessa niin merkittävä lainsäädäntöhanke että ajattelin ihan muutaman ajatuksen käyttää tähän

aluksi kiitän ministeri pekkarista että tämä asia on saatettu lainsäädäntöhankkeena tähän vaiheeseen ja se tulee nyt eduskunnassa hyväksyttyä

nyt tämä että sopimukset pidetään näennäisinä merkitsee sen tasoista moraalikatoa että voidaan perustellusti kysyä onko sittenkään euroopan unionin euroalue kypsä vastaamaan siihen kansainväliseen talouskilpailuhaasteeseen joka tulee yhdysvalloista joka tulee kiinasta aasiasta

lauri oinonenkin tarkasteli luonnonvarojen merkitystä kuitenkin näitten mineraalivarojen merkitys suomelle on tässä välissä kadotettu

tällä tavalla minusta suomen läsnäolo ja vaikuttaminen ensisijaisesti tämän luottamustason ja moraalisen perustan vahvistamiseen on yksi ehkä keskeisin tehtävä johonka luotan että me voimme myös aidosti vaikuttaa

arvoisa puhemies

haluan lisäksi pysähtyä lyhyesti siihen mitä merkitsee tämä vastuun siirtäminen yksityisille pankeille ja rahalaitoksille

kun tähän suhteutetaan suomen mineraalivarat niin voidaan sanoa että me olemme mineraalivaroiltamme rikas maa

tästähän on jo edellisessä debatissa puhuttu aika paljon ja on todella hyvä asia että saksan ja ranskan yhteiseen sopimukseen liittyi nimenomaan tämä näkökulma että myös yksityiset sijoittajat yksityiset rahalaitokset pitää saada kantamaan vastuuta

haluan tähän lyhyesti pysähtyä juuri sen vuoksi että minusta on äärimmäisen tärkeää että kun nyt euroopan unionin puitteissa on havahduttu huomaamaan mikä kilpailutekijä kaiken kaikkiaan kytkeytyy näihin mineraalivaroihin me suomalaisina olemme riittävän huolellisia tämän varannon hyödyntämisessä

tämä on periaate joka toivon mukaan toteutuu myös siinä sopimuksessa joka aikanaan tullaan yhteisesti hyväksymään

tässä mielessä minä ajattelen että tämän kaivoslain läpi viemisessä on ymmärrettävää että se on jo kansallisesti sisältänyt tavattoman eri suuntiin vetäviä intressejä ja niiden yhteensovituksen onnistuminen tällä tasolla on mielestäni ihan kohtuullisen hyvä suoritus

mutta ihan puheenvuoroni lopuksi arvoisa puhemies haluan kyllä todeta että jos ajatellaan demokratian perimmäistä olemusta jos mennään äänioikeuden ja äänivallan pidättämiseen ollaan erittäin perimmäisten kysymysten äärellä

tähän liittyy totta kai tiettyä byrokratiaa puhutaan niin merkittävistä asioista että sen täydellinen eliminointi on varmasti mahdotonta mutta minusta siihen byrokratiaan tulee kytkeä juuri se kansallinen huolellisuus näiden mineraalivarojen hyödyntämisessä

on jo pitkä pitkä aika satavuotinen historia jolloinka tässä maassa on ollut niin köyhällä kuin rikkaalla täsmälleen samanlainen äänioikeus

jos ajatellaan että euroopan unionin sisäinen luottamus on niin rapautunut että sitä pitää tällaisella asialla ruveta sanktioimaan niin voisi sanoa että ollaan tilanteessa jossa on mahdotonta enää luottaa koko yhteisön eheytymiseen

me olemme puhuneet tässä viime aikoina eduskunnassa useampaan kertaan myös biopolitiikasta ja niistä mahdollisuuksista jotka liittyvät kokonaisuutena biotalouteen

minä jollakin tavalla kiteyttäisin sen niin että tämä edessä avautuva näkymä pitää sisällään kaksi erittäin merkittävää mahdollisuutta jos meillä on viisautta hyödyntää niitä siis biotalous joka merkitsee nimenomaan maaperän kasvun tuomaa potentiaalia ja sitten maaperän sisällä olevat rikkaudet niiden hyödyntäminen ja jalostaminen

jos ajatellaan näin että tämä kokonaisuus huomioidaan suhteessa suomen kansakunnan kokoon euroopan unionin jäsenmaana niin minä uskon että tässä meillä on tulevina vuosikymmeninä erittäin suuri mahdollisuus saavuttaa sekä työtä että talouden vaurautta

lyhyesti viittaan vielä siihen mikä osaamisen huolto liittyy siis näiden avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen

kun me kadotimme näiden mineraalivarojen merkityksen me myös tavallaan ajoimme alas sitä erittäin arvokasta osaamista joka oli hankittu

nyt tämän kaivoslain myötä kun tämä avaa uusia mahdollisuuksia uusia hankkeita on äärimmäisen tärkeää että mineraalivarojen ja kaivannaisteollisuuden hyödyntämiseen liittyvää osaamista kerrytetään riittävän pitkäjänteisesti ja systemaattisesti

siinä tarvitaan euroopan unionin sisällä yhteistyötä mutta haluan vielä mainita kanadan joka on varmasti tällä alueella yksi maailman jättiläisistä

mielestäni meidän kannattaisi nykyistä määrätietoisemmin pyrkiä luomaan yhteistyötä myös kanadan kanssa tämän alueen osaamisen vahvistamiseksi

tässä edellä käytiin hyvin kiivasta keskustelua siitä mitä tämä ylimpien valtioelinten valtasuhde merkitsee lähinnä presidentin ja hallituksen osalta

voitaneen kai kokonaisuutena kuitenkin todeta että tämän lakiesityksen aivan keskeinen näkökulma on se että tämä selkeyttää ja vahvistaa suomen valtiosäännön parlamentaarisia piirteitä ja parlamentaarista olemusta ja nostaa vahvasti esille sen että keskeiset mahdolliset ristiriidat ratkaisee eduskunta ylimpänä valtioelimenä

arvoisa puhemies

ajattelin että tässä omassa puheenvuorossani kommentoin lähinnä paljon viime vuosina keskustelussa ollutta lautaskiistaa

mutta ajattelen niin että kun on kysymys perustuslaista on äärimmäisen tärkeä asia että sen tulkinta ja perustuslain sisältö pitää sisällään selkeyden että se ei anna tilaa erilaisille tulkinnoille

minusta on hämmentävää se että tällaista erimitallista tulkintaa on ylläpidetty kyseisessä asiassa

nyt tämä poistuu

se on hyvä asia

mutta ajattelen niin että koko tämän eduskunnan yksimielisyyden rakentuminen nyt tämän muutoksen ja uudistuksen osalta osittain on tähän lautaskiistaan liittyvää jälkijättöistä kädenvääntöä

sen vuoksi arvoisa puhemies ajattelen että olisi äärimmäisen arvokasta jos nyt eduskunnan käsittelyn yhteydessä käydään sillä syvyydellä tämä tarkastelu että lähtökohtaisesti maltillinen uudistus voidaan viedä myös yksimielisesti suomen eduskunnan käsittelyn lävitse

minusta tämän tavoitteen asettaminen on monella tavalla perusteltua

näennäisten erimielisyyksien kanssa miekkaileminen nimenomaan tämän tyyppisissä perustuslakikysymyksissä tuntuu varsin oudolta

ihan lyhyesti tähän kansalaisten osallistumismahdollisuuden vahvistamiseen

jos ajatellaan nykyistä sosiaalisen median käytäntöä niin meillä on aika monia asioita joidenka ympärillä on jopa tuhansia jopa kymmeniätuhansia nimiä jotka kootaan kerätään hyvin nopeasti ja siksi ajattelen ensiksi niin että on äärimmäisen tärkeää että edustuksellisessa demok ratiassa harkitaan ja pohditaan mitenkä kansalaisten osallistumismahdollisuutta voidaan lisätä mutta ei niin että tästä tulee kansalaisaloitteista tämmöisen näennäisen opponoinnin väli ne

ihan viimeisenä asiana lyhyt kommentti tasavallan presidentin asemaan josta on käytetty hyvin monia puheenvuoroja

oma käsitykseni on se että tämä perustuslaki antaa tietyn pohjan tasavallan presidentin asemalle

siinä mielessä tämä voisiko sanoa rakentava päätös johonka ympäristöministeriössä on päädytty kyllä on linjattu siltä pohjalta että matkailun ja luonnonsuojelun yhteistyö säilyy ja sitä voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla kehittää niin että todella se lapin luonnon ainutlaatuisuus turvataan ja säilytetään

mutta joka tapauksessa tämä parlamentarismin vahvistaminen johtaa siihen että hyvin keskeistä on myös tulevien presidenttien valinnan osalta ovatko he henkilöitä jotka nousevat myös tietyllä näkemysarvovallalla johtamaan suomea

mutta ajattelen niin että hänen persoonansa hänen kyvykkyytensä tulee asettumaan yhä merkittävämpään vaatimusruutuun

jotenkin ajattelen nimenomaan seuraavaa hallitusohjelmaa silmällä pitäen vieläkö tähän ehdittäisiin iskeytymään lujemmin mihinkä sitä painopistettä siirretään koska nyt jos ajatellaan kuitenkin kuluneita vuosia me olemme pitkään puhuneet nimenomaan kansainvälistymisen ja kasvuyrittäjyyden vahvistamisesta ja joutuu toteamaan että semmoista löydöstä joka toisi huomattavaa lisäarvoa ei ole onnistuttu tekemään

siinä mielessä ajattelen myös näin että kyllä meidän pitää myös sanoa auki se että tällä alueella on myös ihan selviä osaamiskapeikkoja edelleen

toisena asiana mihinkä ed

lehti tuli on tärkeää että säilytetään myös riittävät verokannusteet elikkä kimmoke siihen että ollaan valmiit ottamaan riskiä ja

yleiskeskustelu eun päätti asian käsittely keskeytetään

arvoisa rouva puhemies

tämä sosiaali ja terveyspalveluiden kehittämislaki jollakin tavalla ohuesti asiaa seuranneella synnyttää kyllä monia hämmentäviä kysymyksiä

päällimmäisenä on juuri se että kyllä minä ensimmäisen kerran oman poliittisen työurani aikana ja oman kehittämistyöurani aikana törmään siihen että lailla säädetään kehittämisestä

tässä mielessä minä olen erittäin hämmentynyt siitä että tavallaan tässä konkretisoituu se poliittinen jännite joka on tämän paras hankkeen toteuttamisen osalta

tässä oikeastaan ehkä tulen siihen oman puheenvuoroni ytimeen miksikä ajattelin että käytän puheenvuoron vaikka en tule enää seuraavassa eduskunnassa olemaan läsnä koska tässä on erittäin hyvä esimerkki aihepiiristä jossa pitäisi pystyä luomaan jonkin näköinen yhteinen kehittämisnäkemys tahtotila useamman eduskuntakauden ajalle

nyt paras hankkeen osalta tällaista aitoa sitoutumista ei ole saatu aikaan koska sosiaali ja terveyspalveluiden kustannukset ovat kuitenkin se kaikkein merkittävimmin hallitsematon kustannustekijä myös jokaisen yksittäisen kunnan taloudessa

nyt kaikesta huolimatta paras hanketta ja sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämistyötä viedään vähän niin kuin eri laduilla ja koko kuntien tulevaisuuden kannalta ydin on se millä tavalla otetaan nykyistä paremmin haltuun erityisesti sosiaalipalveluiden kustannukset

sihto edellä viittasi että tähän on rakennettu sisään tietyllä tavalla tämmöinen suuralueajattelu joka yritetään viedä nyt tämmöisen kokeilulain kautta käytäntöön sen sijaan että me avoimesti hakisimme parhaita mahdollisia käytäntöjä palvelujen järjestämiseksi mikä on täysin mahdollista nykyisen lainsäädännön puitteissa

tässä mielessä on jotenkin toivottavaa että tämä säteilisi edes vahvempaa näkemystä siitä mitä meidän todella pitää tehdä sosiaali ja terveyspalveluiden alueella

valitettavasti tähän asti ne toteutetut kehittämistoimenpiteet ovat tuottaneet valitettavan vähän villoja ja nimenomaan siitä syystä että itseisarvoinen kuntien yhdistäminen on ollut se hallitseva lähestymistapa

toivon että vaikka tämä mietintö sinällään kertoo tämän asian henkisen luonteen jos ajatellaan kuinka merkittävästä asiasta on kysymys ja yhdelle sivulle on pelkistynyt mietintö joka ei oikeastaan sano yhtään mitään tämä kuitenkin jollakin tavalla vauhdittaa sen kantavan kestävän yhteisen näkemyksen rakentamista

arvoisa rouva puhemies

tämä kainuun hallintokokeilun jatkaminen on luonnollisesti perusteltua mutta aivan yhtä perusteltua ja jossakin mielessä vielä perustellumpaa olisi ollut päätyä jo tämän hallintokokeilun vakinaistamiseen

nimittäin vaikka tämä perusratkaisu olisi vakinaistettu niin eihän se olisi estänyt sitä että edelleen siellä haetaan tämän kehitysprosessin myötä parempia käytänteitä ja edetään siis tämän nyt jo käyttöön otetun perusratkaisun suhteen

minusta tuossa edellä ed

timo korhonen toi sen olennaisen esille että tässähän on yksinkertaistettu merkittävällä tavalla hallintoa

mäkelä viittasi että tämä rakenne olisi este kuntaliitoksille on minusta aika epäolennainen kysymys jos on perehtynyt ja paneutunut siihen mitä tämä kainuun hallintokokeilu merkitsee koska kunnille jäävät nämä lähipalvelut ja joka tapauksessa ne lähipalvelut pitää jonkun hoitaa

on se yksi kunta taikka erilliset kunnat jonkun on hoidettava

minusta tässä hämärtyy juuri se kainuun maakunnan erimitallisuus esimerkiksi tähän pääkaupunkiseutuun uuteenmaahan nähden

jos ajatellaan näitä fyysisiä etäisyyksiä mitkä ovat jo yksittäisten kuntien sisällä niiden hallinta lähipalveluiden järjestämisen osalta on totta kai ja luonnollisesti helpompaa jos siellä on oma tietty vastuunsa näiden asioiden hoitamisessa

mutta minusta tässä valiokunnan kannanotossa on merkityksellistä jatkoakin ajatellen se että sosiaali ja terveyspalveluiden ja keskiasteen koulutuspalveluiden yhteinen järjestämisvastuu on tuottanut hyviä tuloksia

tämä on myös se kokemus jonka olen saanut käydessäni kainuussa näiden vuosien aikana ja kun olen mielenkiinnolla seurannut tätä kokeilun etenemistä ja onnistumista

minusta tästä valiokunnan kannanotosta puuttuu yksi tärkeä näkökulma ja se on se että on myös tietojärjestelmiä voitu kehittää sillä tavalla että on saatu tiettyä yhteentoimivuutta ja näiden yhteensovitusten kautta myös selvää etua suhteessa aikaisempaan tilanteeseen

mutta haluan tässä omassa puheenvuorossani puuttua sitten siihen alueeseen joka ehkä vaatii jatkossa vielä erityistä huomiota ja se on nimenomaan se että nyt painopiste tässä hallinnon kokeilun etenemisessä on ollut nimenomaan näiden palveluiden sosiaali ja terveys ja keskiasteen koulupalveluiden uudenlaisessa järjestämisessä

mutta niin kuin hallintovaliokunnan mietinnössä myös todetaan tämä aluekehittämistehtävä siihen asetetut tavoitteet ja sen onnistuminen ei ole ihan yhtä selvää ja selkeää

jos ajatellaan kainuun tyyppisen maakunnan etenemistä ja tulevia haasteita on äärimmäisen tärkeä asia että tämmöistä koottua yhteistä voimaa pystytään vielä nykyistä paremmin käyttämään myös tämän aluekehitystehtävän hoitamiseen

arvoisa puhemies

jonkin verran olen ajatuksissani kysynyt sitä onko tämä sosiaali ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tämä uusi organisointi vienyt henkiset voimavarat sillä tavalla että tähän aluekehitysvastuuseen ja kehittämistehtävien edelleen ja uudelleenorganisointiin ei ole tavallaan riittänyt niitä voimavaroja jotta olisi saatu vielä nykyistä parempia tuloksia

tämä on erinomainen päätös ja erityisesti tämä on erinomainen päätös nimenomaan verotuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

muistan kun pari vuotta sitten vetämäni keskustan arvonlisäverotyöryhmä päätyi hyvin vahvasti siihen näkemykseen että ruuan arvonlisäveroa tulee alentaa

tosin olen kokemassa niin että vaikka suoraan ja ranne kainuun hallintokokeilu

tietyt kehittämistoimenpiteet joita kainuussa on näiden vuosien aikana suoritettu eivät liitykään suoraan tähän kainuun hallintokokeiluun kyllä myös kainuun kehittämisen osalta on saavutettu monia hyviä tuloksia jotka ajattelen näin ehkä jonkin verran ovat tässä hallintovaliokunnan kehittämiskokeilua koskevassa arvioinnissa jääneet ulkopuolelle

arvoisa puhemies

on selvää että tämä päätös ei ole ensisijaisesti työllisyyden näkökulmasta vaan tämä on nimenomaan ensisijaisesti verotuksen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta ja ennen kaikkea kohdistuu niihin väestöryhmiin lapsiperheisiin eläkeläisiin opiskelijoihin jotka eivät pääse hyötymään varsinaisesta tuloveron alentamisesta

yksi lisäpäivä on varmasti perusteltua siihen erittäin sitovaan ammatinharjoittamiseen

minusta poliittisesti on merkillepantavaa se että tämähän oli jo edellisessä hallitusohjelmassa mutta silloin sosialidemokraatit pitivät lujasti kiinni siitä että tätä pientä parannusta maatalousyrittäjille ei voitu läpi viedä

tähän liittyy hyvin pitkälle tämä kainuun yliopistokeskuksen kainuun ammattikorkeakoulun kainuun elinkeinoelämän yhteisen koordinaation aikaansaaminen

mutta sen lisäksi tällä on toki merkitystä myös työllisyyden näkökulmasta

ja mikä on erittäin merkityksellistä tämä kainuun yliopistokeskus on synnyttänyt sillä tasolla mielenkiintoa että myös vanhan oulun läänin ulkopuoliset yliopistot lapin yliopisto jyväskylän yliopisto itä suomen yliopisto ovat tulleet mukaan omalla osaamispanoksellaan tämän yliopistokeskuksen toimintaan ja ajattelen niin tätä kokonaisuutta vahvistamalla

paajanen tuossa edellä totesi kun otetaan huomioon tämä suhdannekehitys ja se millä tavalla tilanne on monelta osin taloudessa vaikeutunut voidaan sanoa että tämä ajoituskin tulee osumaan ehkä vielä parempaan ajankohtaan kuin mitä hallitusohjelmaa kirjoitettaessa ajateltiin

nyt tällä hallituskokoonpanolla tämä asia on kyetty varsin yksimielisesti kokee

oli

eduskunta siis hyväksyy lakiehdotusten sisällön niiden mukaan se että oikeus ei mene käsittely on näin ollen pää tai ensimmäiseen toteuttamaan

haluan vielä lyhyesti kiinnittää huomiota siihen kun me keskustelemme suomessa välillisistä veroista ja tässä tapauksessa ruuan arvonlisäverosta ja ruuan hintatasosta hyvin helposti jää liian vähälle huomiolle se että muihin euroopan unionin kilpailijamaihin verrattuna meillä suomessa on korkea ruuan hinta

nythän tänne on kohdistettu se miljoonan euron ylimääräinen kehittämispanos johon haluan lyhyesti puuttua kun tässä edellä arvoisat kollegat kyselivät kuinka paljon tänne kainuuseen on pantu ylimääräistä rahaa

minusta se euromäärä mitä tämä hallintokokeilu on vaatinut ylimääräistä rahaa on yllättävän pieni raha koska nythän tavallaan näitten palvelujen rahoitukseen käytettävä raha joka on mennyt tavallaan kuntien valtionosuuksina suoraan maakuntahallinnolle hämärtää tavallaan sitä kokonaisuutta mikä on sitä niin sanottua ylimääräistä rahaa

nimittäin suomea korkeampi ruuan arvonlisäverokanta on tällä hetkellä vain virossa ja tanskassa

ja tässä suhteessa minä pohjoispohjalaisena lohdutan teitä että se ylimääräinen raha mikä on mennyt tähän kainuun hallintokokeiluun ei aiheuta minkään näköistä kateutta siellä pohjois pohjanmaan maakunnassa

nyt on myös paljon keskusteltu siitä tuleeko arvonlisäveron alennus siirtymään hintoihin

sen vuoksi minä toivoisin että tämä haasteellinen tilanne mitä on lähdetty ratkaisemaan kainuussa ei näitten muutamien miljoonien suhteen aiheuta kateutta myöskään täällä etelämpänä

tosiasia on se että suomessa elintarvikemarkkina on tietyllä tavalla kilpailulta rajattua nimittäin meillä on kaksi pääkanavaa jotka jakavat merkittävän osan koko markkinaosuudesta

jos tällä kannustinrahalla mikä tähän hallintokokeiluun on käytetty saadaan todella uusia toimintatapoja ja ajattelen jopa tätä metropolialuetta että jos yhtä pienet liipaisurahat auttaisivat toimintatapojen todelliseen uudistamiseen niin minä uskon että eduskunnan on aika helppo lähteä niihin talkoisiin mukaan

muutamia vuosia sitten muun muassa saksalainen lidl toi selvää pirteyttä ja kilpailua tähän elintarvikemarkkinaan

viittasin jo aikaisemmin tähän talouden kokonaistilanteeseen jolla on jo ollut myös vaikutusta siihen että viimeisen runsaan vuoden aikana nopeasti kohonneet elintarvikkeiden hinnat ovat mieluummin nyt hieman jo lasku uralla

tässä suhteessa pidän hyvin todennäköisenä että ruuan arvonlisäveron alentaminen on jossain määrin myös osaltaan vauhdittamassa elintarvikkeiden hintojen alenemista

tässä mielessä näen että tämä on erittäin merkittävä asia

olen hyvin hämmästynyt sosialidemokraattien vastalauseesta tämän arvonlisäverolain käsittelyn kohdalla mutta ymmärrän sen myös sitä taustaa vasten että olisin pitänyt varsin epätodennäköisenä jos keskustan hallituskumppanina olisi ollut sosialidemokraatit että tätäkään päätöstä olisi saatu aikaan nimenomaan siltä pohjalta että tämä kohdistuu väestöryhmiin jotka eivät sillä tavalla oikeudenmukaisuusnäkökulmasta viime hallituskaudellakaan kiinnostaneet hallituskumppania

pulliaisen erittäin ansiokkaaseen puheenvuoroon jatkan sen verran että kyllä minusta tämän geenimuuntelun rinnalla pitäisi enemmän keskustella myös siitä mitenkä luonnonmukaisesti voidaan torjua tiettyjä kasvitauteja ja jatkan ihan perunasta

jos ajatellaan että maltokaarivirus on tällä hetkellä yksi sekä ruokateollisuuden ja ruokaperunatuotannon varsin iso ongelma niin nyt kuitenkin sinapin viljelyllä tässä viljelykierrossa voidaan maltokaarivirusta eliminoida

tässä mielessä olen aika vakuuttunut että siinä että keskustajohtoinen hallitus sai tämän ratkaisun aikaan on ollut erittäin merkittävää se että toisena päähallituspuolueena kokoomus on ollut valmis tätä ratkaisua tukemaan

mutta jotta tätä sinappia voitaisiin käyttää kierrossa viljelykasvina ollaan vielä tietyn tyyppisten byrokratian muodollisuuksien kanssa kasvotusten

minusta tämä on esimerkki siitä että jos me löydämme luonnonmukaisesti tämmöisiä keinoja ne pitäisi ottaa mahdollisimman joustavasti sitten myös käytännön viljelyyn mukaan

arvoisa puhemies

sinällään sen perusasian toteaminen että meillä on maailman huippua oleva ruokaturvallisuus on aina paikallaan koska varsinkin viime aikoina käyty keskustelu hyvin helposti suomalaisten keskuudessa vinouttaa tiettyjen yksittäistapausten pohjalta tätä perusasiaa